arvoisa puhemies

esimerkiksi valtiosääntöoikeuden arvostettu asiantuntija professori mikael hiden on todennut

tässä muutoksessa lakiesityksessä ei ole mitään uutta ihmeellistä vaan se on käytännössä sen silloisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen puitelain toimeenpanemista täytäntöön

arvoisa puhemies

eduskuntavaalien järjestelmä on koko kansanvaltaisen valtiojärjestelmän kannalta niin keskeinen asia että sen merkittävien muutosten pitäisi oikeastaan olla mahdollisia vain laajan ja pitkäjänteisen konsensuksen pohjalta

metropolialuetta kehitettäessä olisikin tarpeen ottaa pitempi loikka jolloin erityisesti aluetta koskeva päätöksenteko saa tehokkuutta

jos vallitsevan tilanteen tiivistää niin erilaisia neuvottelukuntia alueella seudulla on vähintäänkin riittävästi mutta jokainen kunta tekee itsenäisesti omat ratkaisunsa

oleellisia muutoksia ei edes periaatteessa kuuluisi pitää yksittäisen hallituskoalition oman hallitusohjelmansa pohjalta eduskunnassa läpi ajettavissa olevina asioina

ja kun näin suuri uudistus joka on asia sinänsä valjastetaan välineeksi niin lopputulos ja tilanne on juuri se mikä nyt on että tilanne ei ole paljon minkäänlainen

näin kuitenkin on yritetty tehdä mutta tätä nyt on peilattava myös monia muita asioita vasten

miten tästä sitten eteenpäin

niitä voidaan hyödyntää mutta tarvitsemme juuri suomen oloihin sopivan metropolialuehallintamallin jota tarvittaessa voidaan vahvistaa omalla lainsäädännöllä

tiedättekö te kun tosiasioiden tunnustaminen on välttämätöntä mikä on todella tilanne kuntakentällä kun vauhditatte kuntaliitosselvityksiä

nyt menee ruutia hukkaan todella paljon kun pitäisi keskittyä asiaan

asia voitaisiin tutkia kuntalain kokonaisuudistusta pohtivassa parlamentaarisessa komiteassa jonka asettaminen valitettavasti siirtyy yli tulevien eduskuntavaalien ainakin näillä näkymin

arvoisa puhemies

kaikissa tilanteissa kunnilla on palveluista järjestämisen vastuu

perustuslakivaliokunta on todennut perustuslain muutoksesta näin

vaikka sitten palvelut ostetaan perusvastuu jää kunnille huolehtia siitä että hoito on asianmukaisesti järjestetty ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti eikä kukaan jää heitteelle

perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutoinkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana

tätä parlamentaarisen komitean työtä valmisteltiin koko syksy erittäin perusteellisesti ja huolellisesti aivan niin kuin siitä ilmoitin syyskuun alussa kun tämä virkamiestyöryhmä perustettiin

tämän parlamentaarisen komitean asettamista velvoitti eduskunta hyväksyessään kunta ja palvelurakenneuudistuksen selonteon

on toisaalta pidettävä huolta siitä että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista

perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta

kun tammi helmikuun vaihteessa tämä raportti valmistui ja olin asiaa valmistellut ja olimme parlamentaarisen komitean asettamiseksi asiaa valmistelleet niin sitten tässä tapahtui sillä tavalla että hallituskumppani ilmoitti se nyt on julkinen asia eikä tämä riitele siitä sen enempää että tämä ei nyt tässä vaiheessa sovi

tämä valmistelu ei ole tapahtunut näin

hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä tehty poliittinen arviointi ei täytä perustuslain muuttamiselle asetettuja vaatimuksia perustuslain sisällöllisten muutosten perusteellisesta ja huolellisesta arvioinnista

tämä täytyy tehdä sillä tavalla että pystytään turvaamaan ihmisten tasavertaisuus ja palvelujen saatavuus

vaalijärjestelmän valtiosäännössä säädettyihin perusteisiin kajoamisen tulisi perustua laajaan poliittiseen yhteisymmärrykseen ja siksi tämä asia pitää harkita kokonaan uudelleen

olen edelleen sitä mieltä että tämä komitea olisi ollut syytä asettaa koska asiat ovat erittäin kiireellisiä

aion kuitenkin jatkaa virkamiestyönä valmistelua ainakin kahdessa virkamiestyöryhmässä

arvoisa puhemies

suhteelliselle vaalitavalle ja alueelliselle edustavuudelle joka turvataan vaalipiirijaolla

luonnollisesti mikään hallintamalli ei sellaisenaan ratkaise alueen erityisiä haasteita tai tuo riittävän kilpailukykyistä ja vahvaa seutua joka vahvistaisi samalla koko maan toimintaedellytyksiä

kun alueellisen edustavuuden näkökulma olisi tässä nyt sivuutettu lopputulos ei ole kestävä

on tärkeä huomata metropolialueen hallintomallia kehitettäessä että myöskin lähidemokratia ja paikallinen vaikuttaminen on otettava hyvin huomioon

tästä syystä tätä esitystä ei tule hyväksyä

olen myös eri yhteyksissä korostanut sitä että helsingin seutua ja panostamista tämän metropolialueen kehittämiseen ja hallintomalliin ei tule nähdä vastakkaisena muun maan kehittämiselle

itse en ole koskaan ollut vastakkainasettelun kannattaja vaan olen pyrkinyt luomaan ymmärrystä sille että pääkaupunkiseudun ja laajemman metropolialueen toimivuus on koko maan etu

jos haluat uudistuksia löytyy aina keinot jollet halua uudistuksia löytyy aina selitykset

on syytä tähdentää nyt että tässähän on kyseessä perustuslain muutosesitys eikä vaalilain

tämä esitys tarkoittaisi sitä että yhtään vaalipiiriä ei voisi jakaa ilman että joku vaalipiiri lakkautetaan tai yhdistetään johonkin

miksi pitää kahlita tämä tilanne näin

miksi ei tehty sillä tavalla että jos kerran pitää väljentää sitä että muutetaan alarajaa pitää kahlita se siihen että nykyinen vaalipiirien lukumäärä on ehdoton yläraja

sitten se millä tavalla toteutuu alueellinen edustavuus ja millä tavalla toteutuvat puolueiden väliset suhteet oikealla tavalla on oma asiansa mutta nyt on kyse vaalipiireistä

joko nyt olisi aika tarkastella tämän koko kuntareformin sekä aikataulu että sisältö uudelleen

kymmenen kuukauden aikana olette saaneet melko sekaisin koko kuntakentän

arvoisa puhemies

kunnat ovat erittäin epätietoisia siitä mikä on tulevaisuus

ensimmäisiä tehtäviäni oli käynnistää parlamentaarisen komitean valmistelutyö ja siinä tehtiin perusteellinen kartoitus ja esitys toistasataa sivua pitkä

r r r

totean kuntaministeri virkkuselle että kyllä meillä aika tarkkaan on selvillä minkälainen kuntatalouden tilanne on ollut viime vuosina ja viime vuonna

selvitys ja tätä tehtiin hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä silloisen hallituskumppanin kokoomuksen ja oppositiossa olleen sdpn kanssa

eikö olisi syytä nyt pysähtyä ja katsoa yhdessä laajalta pohjalta parlamentaarisesti miten tässä asiassa voidaan mennä eteenpäin

minusta edustaja sasi unohtaa ilmeisesti aktiivisesti tämän verotulon tasauksen perusidean

ja kun tämä selvitystyö oli valmis ja oli esitettävänä sitten tämä komitea nimitettäväksi niin silloin kokoomus kaatoi tämän

siinä ensimmäisessä puheenvuorossa käytitte kyllä sinänsä hyviä perusteita mutta ne eivät käy perusteeksi tämän kiinteistöveron poistamiseen verotulon tasauksesta

nimenomaan silloinen valtiovarainministeri katainen sanoi että tämä ei meille käy

arvoisa puhemies

tässähän muutetaan kuntien välistä suhdetta ja se ei käy perusteeksi sitten että tämä vahvistaa itsehallintoa tai jotakin muuta tai kannustaa

kun te puhuitte kokonaisuudesta niin juuri sen vuoksi tätä ei yksinään pidä irrottaa vaan pitää katsoa uudistaa kokonaisuutta

me monesti sanomme että nyt ei ole varaa investoida ja se on totta mutta nyt on myös tilanteita ettei ole varaa olla investoimatta koska niiden investointihankkeiden tuottavuus on lyhyellä aikavälillä melkoinen

minulle ei ole selvinnyt mikä ero on leikata tavallisesti ja leikata pitkin hampain

juuri keskustan toimesta käynnistettiin kunta ja palvelurakenneuudistus keskeisesti ja se on vaikuttanut siihen että kuntien lukumäärä on tämän hankkeen aikana vähentynyt noin sadalla ja tulee varmasti vähentymään

lopputulos on ihan sama

kunnan oma päätösvalta on tässä tärkeä mutta vaikka kunta miten korottaa kiinteistöveroa jos ei siellä ole

sosialidemokraatit ovat täällä puhuneet velkaantumisesta

ei se auta sitten selitellä

kyllä tässä taloustilanteessa nyt odotetaan hallitukselta tekoja ja esityksiä yrittäjyyden vahvistamiseksi talouskasvun edellytysten vahvistamiseksi

sitten mitä tulee päätösten rohkeuteen sen verran olen kunta asioihin perehtynyt että monissa pienissä ja keskikokoisissa kunnissa rohjetaan ja kyetään tekemään todella rohkeita päätöksiä että ei voi yleistää näin että pienemmissä tai keskikokoisissa kunnissa ei rohjeta tehdä päätöksiä joskus paljon enemmän kuin isoissa ja se ei tarkoita ettei kuntarakennemuutosta tarvittaisi

ja totisesti silloin velkaa tuli ja paljon

niitä ei ole kuulunut

hätkäyttävää oli pääministerin lausunto viime lauantaina että hallitus on kaikki isot päätökset tehnyt jo ja nyt valmistaudutaan voittamaan tulevat vaalit

arvoisa puhemies

sitten kuntatalouden kokonaistilanne

ei tämä kokonaistilanne ministeri virkkunen ratkea sillä että muutetaan kuntien välisiä suhteita eriarvoistetaan vaan pitää katsoa juuri kokonaisuutta ja siksi tätä kiinteistöveron irrottamista tasausjärjestelmästä ei pidä tehdä erikseen vaan pitää katsoa kokonaisuutta

kun hallitusohjelmaa valmisteltiin niin tiedän että tätä ei edes kuntatyöryhmässä käsitelty

kankaanniemi otti esille hyvin ajankohtaisen ja tärkeän asian

keskeinen tapa millä voidaan vaikuttaa ja on vaikutettu on muun muassa yhteispalvelupisteiden kehittäminen ja yhteispalveluiden kehittäminen yleensä ja siihen liittyen myöskin uuden tietotekniikan soveltaminen

meillä on yhteispalvelupisteitä joissa samassa pisteessä voidaan asioida esimerkiksi poliisin maistraatin ja kelan palveluiden kanssa

tässä meillä on vielä paljon työtä

tällä tavalla pystytään palvelut saamaan lähemmäs kansalaisia

arvoisa puhemies

tämän virkamiestyöryhmän tehtävä päättyy tammikuun lopussa ja sen jälkeen todennäköisesti nimitetään parlamentaarinen komitea uudistamaan kuntalakia

me olemme tässä asiassa vasta voi sanoa alkuvaiheessa

toivon että esimerkiksi kunnat ovat entistä enemmän asiasta kiinnostuneita ja kunnat ovat saaneet näiden yhteispalvelupisteiden kehittämiseen myös merkittävää avustusta

tässä yhteydessä myöskin tämän asian mahdollinen merkitys käydään läpi ja sitten se onko mahdollisesti tarvetta uudistaa lainsäädäntöä

on totta että monet palvelut ovat keskittyneet

tällä hetkellä jo pystytään nämä sidonnaisuudet ilmoittamaan kuntakohtaisesti mutta oleellinen asia on se että jokainen jäävää itsensä silloin kun on jäävi

me olemme siinä tilanteessa että joudumme tulevaisuudessa hoitamaan vähemmällä väellä enemmän asioita mutta meidän täytyy näiden palveluiden ja asioiden kehittämisessä edetä palvelut edellä

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että hallitusohjelmassa on tavoitteet korkealla mutta edustaja zyskowicz kyllä on kohtuullisen tärkeää että ne ovat realistisia

jos tavoitteen asettelussa jo tiedetään niin kuin totesitte että niitä ei saavuteta se vie uskottavuuden koko ohjelmalta ja nyt jos joskus me tarvitsemme uskottavuutta toimenpiteisiin

sitä ennen monet tahot muun muassa osa puolueista otti jyrkästi kantaa siihen ja väitti että tämä ei heijastu ruuan hintaan

arvoisa puhemies

kuntien taloudellinen tilanne on todella vaikea ja tässä on hyvin tärkeä periaate rahoitusperiaate joka lähtee perustuslaista että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että on käytettävissä tosiasialliset resurssit

millä tavalla hallitus aikoo seurata tilannetta ja kuinka aktiivisesti ja mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä jotta tämä vaikutus näkyy tulevaisuudessakin

nyt ensi vuoden osalta ollaan lisäämässä kuntien velvoitteita mutta ei ole huolehdittu siitä että on resurssit käytettävissä

edustaja tiilikainen tuossa äsken esitti hyvän toimenpide ehdotuksen siitä että tämä kotihoidon tuen pakkokiintiöinti poistettaisiin

arvoisa puhemies

hallitus valmistautuu antamaan eduskunnalle kunta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän selonteon tuota pikaa varmasti se työ on käynnissä

viime sunnuntaina tuore opetusministeri virkkunen totesi että hän haluaa laittaa uuden vaihteen päälle kuntaliitoksissa

perusopetuksen järjestäminen tällaisissa kunnissa ei ole ministerin mielestä järkevää